näkökulma vielä on meidän kohdallamme erittäin tärkeä koska kansaneläkelaitos toimii eduskunnan vastuulla ja näin ollen tämä keskustelu kuuluu nimenomaan juuri tänne

arvoisa ed

tuloksiakin nähdään ja nämä pykälämuutokset kertovat siitä

nämä asiat on joissakin kunnissa toteutettu

maankäyttö ja rakentamislakia on arvioitava ja uudistettava kunnioittaen maakunnallista näkemystä kiinnittäen erityisesti huomiota maakuntakaavojen vahvistamiseen

esimerkiksi etelä savossa mikkelin seudulla on aika hyvin jo aikaisemmin asioita hoidettu mutta ei suinkaan kaikkialla

kun palveluseteliraha lähtee liikkeelle kunnan alueelta voi lähteä sairaanhoitopiirin alueelta niin siinä tapahtuu kaksinkertainen vahinko

niin kuin täällä ministeri holmlund jo totesi itse tämän hallituksen esityksen valmistelu on ollut aikataulullisesti tiukkaa ja se nähdään myös tietysti työn jäljessä

kaupunkirakenteen tukeminen kaupunkien keskustojen elävänä ylläpitäminen ympäristönsuojelu ovat tämän lainsäädännön tavoitteena

ensinnäkin sieltä lähtee se kunnallinen budjetoitu raha ja toisaalta se ei palaa myöskään sinne sairaanhoitopiirin kassan tilkkeeksi

tässä haluaisin viitata myös siihen keskusteluun mikä on käyty että tämä on ikään kuin kolmikannasta lähtenyt ja ammattiyhdistysliikekin on tämän asian sitten siunannut

kuitenkin ympäristöministeriö joutuu nimenomaan tämän laillisuuden tarkastamaan tarkastelemaan ovatko ne lainmukaisia ja miten erilaiset maakuntakaavat toimivat yhteen niin että raiteet jatkuvat sitten seuraavan maakunnan alueella siitä mihin ne edellisellä maakunta alueella loppuvat

toki pitää tukea lapin alueen tulevaisuutta ja mielestäni ekologisesti toteutettu matkailu on ehdottomasti tulevaisuuden asia siellä

myöskin liikenteen kannalta ja liikenteen päästöjen kannalta järkevän ratkaisun saaminen kaavoitukseen on tärkeätä ja se on ollut tässä tavoitteena

ammattiyhdistysliikkeeltä taas esimerkiksi sakn suunnalta on tullut sellaista viestiä että tämä asiahan on hallituksen päättämä ja sak on ikään kuin päässyt mukaan tähän yhteiseen päätöspöytään niin että se on tämän siunannut mutta on sitten samalla muutaman muun asian ehkä saanut eteenpäin kun joka tapauksessa tämä kansaneläkemaksumiinustus olisi toteutunut hallituksen päätöksellä

tämä momentti on ollut alun pitäen sellainen että lääkärillä on oikeus kuten muullakin terveydenhuollon ammattihenkilöllä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä joka ei ilmoittajan mielestä olisi sopiva pitämään hallussaan ampuma asetta aseen osia ja niin edelleen

valiokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota myös keskustojen säilyttämiseen siinä mielessä että rakennushistoriallisesti rakennusperinnön kannalta merkittävät miljööt säilyisivät eli ei tuotaisi sellaisia yksiköitä keskustojen sisälle joilla olisi kokonaisuuden kannalta haitallisia vaikutuksia

tällä tavalla haluaisin vain todeta lopuksi että meillä on paljon varmasti tässä kaivosteollisuudessa vielä ja laissakin olisi parannettavaa ja yksi asia olisi tästä jälkihoidosta huolehtiminen

tämä lausumaehdotus myös ikään kuin katsoo että maankäyttö ja rakentamislakia todella olisi arvioitava uudelleen

arvoisa rouva puhemies

tällaista kuitenkaan ei varsinaisesti ole valiokunnalle annettu käytännössä tietoon

täällä on puhuttu paljon tästä valinnanvapauden lisäämisestä joka nyt tällä hetkellä rajoittuu kuitenkin terveyskeskuksen sisällä eri terveysasemien välillä tapahtuvaan valinnanvapauteen potilaan näkökulmasta tai sitten kuntayhtymän sisällä tapahtuvaan mahdollisuuteen valita oma terveysasema tai terveyskeskus mutta ei laajemmin

siis selkokielellä alueellinen ely eli ympäristökeskus voi antaa tämän määräyksen jolla kunta velvoitetaan toteuttamaan ympäristönsuojelumääräyksien kirjoittaminen ja laatiminen jolla osoitetaan sitten näiden alueiden suhde tähän herkkyyteen onko kyseessä pohjavesialue tai virtaavien vesien läheisyydessä oleva alue

lääkärillä on velvollisuus ja muulla ter veydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia

se pääasia on se että maakuntakaavassa ja yleiskaavassa nämä suuryksiköt tulee osoittaa

eli kyllähän tässä tämä niin sanottu kolmikanta on sillä tavalla vähän mennyt syyhyttä saunaan että se on ajatellut antaa tälle muodollisen siunauksen ajatellen samalla saavansa jostakin vähän lisää

on ollut lähinnä kysymys virkamiesnäkökulmasta siitä että erilaisia

reini oli että erilaisia arviointeja suoritetaan mutta ei mitään kokonaisuudistusta

pulliainen tuossa toi esille lisäyksenä että kun me olemme käyneet täällä minäkin jo pari ydinvoimakeskustelua niin ydinvoimalaitoksen perustamisen taikka tämän periaateluvan myöntämisen peruste on usein se että kun on kulutushuippu niin sitä varten tarvitaan nyt vähintään yksi suuri ydinvoimala ikään kuin varmuuden vuoksi

tässä kyllä on se suuri ihan periaatteellinen linjaus tehty jolla on pitkä tie edessään ja se tie on synkkä

ilmoituksen tulee sisältää sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen

arvoisa puhemies

pulliainen kiinnittää huomiota siihen että on kahdessa lakialoitteessa nimi

se tietysti edellyttää että on työkykyisiä lääkäreitä kylliksi tarjolla ja voi näin tehdä järkeviä valintoja yleensäkin tämä ongelma ettei henkilökemia tai jokin muu kemia oikein toimi hoidettavan ja niin sanotun hoitajan välillä olisi sitten vähäisempi

suuria kauppakeskuksia koskevissa kaavamääräyksissä ja rakentamisnormeissa on painotettava ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviä keinoja kuten puurakentamista

valiokunta kävi myös keskustelua tavallaan sivuaiheesta mutta joka oli sinne tuotu myötäjäisinä eli siitä miten maakuntakaavat vahvistetaan

mutta tämäkin tarvitsee resursseja jälleen kerran henkilöitä jotka osaavat tietävät ja joilla on tähän myöskin työkalut

arvoisa puhemies

tämä puurakentaminen on tietysti aivan paikallaan mutta tietysti sijoittumisella sillä mihin tämä yksikkö sijoitetaan on erityisesti ilmastovaikutuksia

silloin kesäkuussa kun vasemmistoliitto päätyi tähän olin itse juuri sitä mieltä että vasemmistoliiton kuuluu myöskin aloittaa ilmastolakitoiminta

näin ollen juuri tämä että voidaan säädellä kulutushuippuja on sitä teknologiaa ja kun ihmisten energiatietoisuus kasvaa niin siihen löytyy myös osaamista tahtoa ja näin ollen meillä ei näiden ylimääräisten lähinnä sitten lopulta sähkönvientiin tarkoitettujen ydinvoimaloiden tarvettakaan olisi

en nyt usko että hän on tehnyt tämän lakialoitteen torpatakseen nyt kaasuputkihanketta mistä tänään keskustelimme mutta joka tapauksessa tässä voi olla taustalla tämä akuutti hanke

mielestäni tämän tyyppinen lain pykälässä oleva momentti on niin avoin niin laaja antaa niin laajan soveltamismahdollisuuden sitten tässä myöhemmin ministerin antamassa asetuksessa että tällainen ei ole oikein eikä perusteltu missään tapauksessa

näitä henkilöitä tarvitaan siis sekä elyn tasolla elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten tasolla alueellisesti valtakunnassa että myös kunnissa

ajatus siitä että maakuntakaavojen vahvistaminen olisi valtioneuvoston yleisistunnossa on saanut valiokuntakäsittelyssä kannatusta mutta ei suinkaan mitään yksimielistä kannatusta ole saanut se asia että maakuntakaavoja ei ympäristöministeriön taikka valtioneuvoston toimesta lainkaan vahvistettaisi että ne jäisivät ikään kuin vahvistamatta

mutta tähän valinnanvapauteen pitää samalla todeta se että vielä tärkeämpää on tietysti se että sisällöt siis ne mistä voi valita olisivat hyvätasoisia eli se on se resurssikysymys

timo heinonen todisti sen puolesta mistä me olemme olleet täällä keskustelun alkupuolella erittäin huolissamme

siitä että ely on nimenomaan elinkeinoelämää edistävä ikään kuin enemmän yksisuuntainen kuin niin että se katsoisi laaja alaisesti alueen etua että nämä ympäristönäkökulmat tulisivat riittävästi huomioon

kun muuten olen ollut tietysti vahvasti mukana ed

tietysti lakeja voidaan arvioida ja pitääkin arvioida mutta mistään maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta ei ole ollut puhetta

karpelan ja oikeastaan meidän kaikkien taustaryhmänä olevassa polttava kysymys kampanjassa pitkään niin oli aivan luontevaa että ed

täällä on niin kuin olen sanonut paljon melua tyhjästä ollut tässä salissa ja muutenkin tämän asian ympärillä koska tämä on lähinnä sellainen puuro joka on syntynyt valtavista väärinkäsityksistä ennakkoluuloista väärinymmärtämisestä ja jota ovat liikemiehet bisnesmiehet suoramainonta ja suoramarkkinointi hämmentäneet ja on myyty näitä osin tehottomia puhdistuslaitteistoja

siis lääkärillä on tämän lain pykälän momentin mukaan aina velvollisuus joka kerta kun vastaan tulee henkilö katsoa onko tämä henkilö sovelias pitämään hallussaan ampuma asetta tai näitä muita aseen osia patruunoita ja ammuksia

onko sitä muuallakin poliisikunnassa ja jos on niin millä tavalla ministeriö voisi sitä asiaa ohjeistaa että näin ei tapahtuisi

tästä ei ole ollut kysymys huolimatta siitä että valiokuntaan on ikään kuin kaikkein raskain tykistö haettu tähän asiaan ja viittaan tässä lähinnä tuonne etelä savon maakuntaliiton suuntaan

hoskosen puheenvuoroon viitaten toteaisin että mitään sabluunamallia ei todellakaan ympäristöluvan suhteen voi noudattaa

jos kuntalaiset pienen kunnan kuntalaiset erityisesti joutuvat kalliisiin hoitoihin niin sieltä tulee pitkä lasku jolla todella saattaa olla merkitystä ihan kunnan talouteen

mutta ongelma on se että potilasmaksuja nostettiin hyvin voimakkaasti ja nostetaan vastaisuudessa sekä sitten se että todella ehkä jo ensi vuoden ensimmäisten kuukausien aikana moni kunta avaa budjettinsa ja katsoo pitääkö sosiaali ja terveyspuolelta leikata

kaikki ympäristökohteet ovat erityiskysymyksiä

petri salolle toteaisin että poliisit ovat yhteiskunnallisesti pikkuvirkamiehiä pienipalkkaisia sellaisia

yksityistäminen yleensä ottaen ei ole pitkällä tähtäimellä mikään sellainen vaihtoehto joka olisi terveyden ja sairaanhoidon palvelujen kannalta myönteinen

arvoisa puhemies

monet maakuntaliittojen muun muassa kymenlaakson liiton maakuntajohtajat olivat sitä mieltä että on aivan oikein että ympäristöministeriö pysyy keskeisenä vahvistavana viranomaisena tässä maakuntakaava asiassa mutta että voidaan laajentaa tätä yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa

leipä on ollut aika kapeata poliisiperheissä

uimiseen sen ehdotus lasten ja silitetään hallintovaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan talousvaliokunnan työelämä

nyt sitten toinen asia ovat nämä taloudelliset esteet joita pienituloisilla ihmisillä on tällaisten erilaisten puhdistusjärjestelmien toteuttamiseen

tässä on tilanne joka ei ole sillä tavalla verrannollinen tähän ajokorttikysymykseen että toki lääkäri yleensä tietää kenellä on ajokortti ja kenellä ei

yksityinen voi joskus tukea julkista mutta se ei ole sellainen valinta jota on syytä lähteä ajamaan myöskään niistä syistä mitä täällä ed

meillä on siellä kymenlaaksossa kyllä ollut poliiseja muun muassa vihtori ahven joka on pitkäaikainen vasemmiston kunnallisvaaliehdokas ja kunnallisvaltuutettu

mutta kysymykseni kohdistuu kuitenkin nyt hoitotakuulainsäädäntöön ja siihen että alkuperäisessä hoitotakuulakiehdotuksessa oli mukana myöskin hoidon arvioinnin aikarajoite

on hyvä asia arvoisa ministeri että olette saanut tämän esityksen sipoonkorven kansallispuistosta eduskuntaan

on aivan paikallaan että laissa on nyt pykälätasolla todettu nämä taloudelliset ongelmat

outi mäkelä on tehnyt mielelläni kannatan

kaksituhattayhdeksän

karhuvaara ehti käyttää ensimmäisen puheenvuoron tämän asian kohdalla niin toteaisin puheenvuoroonne että tässä käyttämässänne esimerkissä nord streamin kaasuputkihankkeessa kansalaisilla on ollut täysi mahdollisuus ottaa ympäristövaikutusarviointiin kantaa ja siinä mielessä se on ollut mukana näissä hankkeissa

ei ole enää mitään ongelmaa etteikö eduskunta ympäristövaliokunta ja koko eduskunta ehdi tätä asiaa käsitellä näillä valtiopäivillä

mutta sitä kenellä on ampuma ase ja kenellä ei lääkäri toki ei tiedä ja tästä huolimatta hänen pitäisi tällainen asia huomioida

menee

nyt se puuttuu

onko ministeriössä valmiuksia tuoda tämä mukaan lainsäädäntöön

siellä on todella toinenkin kansallispuistoesitys käsittelyssä mutta myöskin selkämeren kansallispuistohanke on varmasti myötätuulessa

merkitseekö tämä sitä että jos on depressiivinen henkilö aggressiivisesti käyttäytyvä ahdistunut henkilö niin ikään kuin varmuuden vuoksi pitää aina ilmoittaa tällaisesta tapauksesta poliisille

siis korkea ikäkin on sellainen asia jonka saavuttamisen jälkeen voidaan tämä asia huomioida

tuohon mitä ed

sitten tämän päivän uutiseen mustajoesta siis viipurinlahteen laskevasta joesta ja sen tukkimisesta

ukkola toiseksi viimeiseksi totesi siitä ketkä täällä ovat edustettuna niin kun asian ensimmäinen käsittely oli täällä salissa niin täällä oli lähinnä vasemmisto paikalla joka keskenään jonkin verran myös kinasteli tästä asiasta mutta oikeisto oli poissa

mutta yleisesti tähän asiaan voi todeta että nämä auki olevat kohdat jotka täällä ovat vielä olleet teksteissä mukana liittyvät jätteiden käsittelyyn tai yleensäkin jätelain piiriin

ehkä tämä reaktio täällä eduskunnassa sen suuntaan on hiukan yliampuva minkä esititte johtuen yksinkertaisesti vaikkapa siitä että hiitolanjoen suomen puolella olevat kolme pientä vesivoimalaa katkaisevat tämän hiitolanjoen ja samalla laatokan lohen nousun

valiokuntaneuvos ossi lantto on tähän vastannut ja hänen mielestään tämä asia selvitetään sitten asetuksessa

arvoisa rouva puhemies

itse olen kyllä sitä mieltä että varsin paljon on sellaisia oikeudenkäyntejä joissa tällainen virkatuomarin ja kolmen lautamiehen kokoonpano on liian raskas

kuitenkin tämäkin asia vaatii myös resursseja kunnilta tämä sosiaalipuolen selvittäminen

heikkiselle totean että kyllä tämä eduskunnan keskustelu kuitenkin on pysynyt tänään kysymyksessä ravinnosta niin että silloin myös kadmiumvapaa maaperä on ihan tärkeä asia

kuitenkaan tällainen lähtökohtainen tarkastelu aina kaikkien potilaiden kohdalla ei ole perusteltua ja ilmoitusvelvollisuus huolimatta siitä että tässä ei ole sanktioita ei ole myöskään perusteltu

laajasti ottaen siinä on alusjäte joka on nyt kuitenkin varmasti pois pyyhittävissä täältä listoilta samoin jätelakiin liittyviä useita ympäristövaliokunnan lausumia ja eduskunnan edellyttämiä toimenpiteitä

tämä sitten aikaansaa sen että käytännössä myös motivan toimintaa ikään kuin tuetaan sitä kautta että tällainen eu ympäristömerkki tulee olemaan tytäryhtiön toimialue

mopolla ajoa ehkä alkoholin vaikutuksen alaisena erilaisia lieviä pahoinpitelyjä kiistoja joissa alkoholi on ollut keskeisenä tekijänä

me olemme yhdessä tehneet hyvää työtä mielestäni

todella nyt implementoidaan eli laitetaan suomessa käytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä

usein sellaiset mystiset vatsasairaudet aikoinaan vatsakivut siis mystiset kivut ja hankaluudet ja sitten tästä aineenvaihdunnan heikkoudesta johtuva osteoporoosi ja niin edelleen